ajatuksena on se että me emme kaikkia ongelmia jotka tämän päivän häiriökäyttäytymistä kouluissa aiheuttavat pysty ratkaisemaan käytännössä yksistään sillä että me otamme kurinpitotoimia käyttöön vaan kyllä meidän täytyy myöntää että myöskin osallisuuteen yhteisöllisyyteen ja vuorovaikutukseen kasvattamalla me saamme paljon enemmän isoja asioita aikaan

olen todella pettynyt siitä että jätettiin porsaanreikä näihin papereihin jotta oli mahdollista pääministerin sitoutua siihen että myös tämän väliaikaisen järjestelmän suhteen voidaan nostaa eduskunnan takausvastuita

näidenkin varalta oli tärkeätä että koulutuksellinen saavutettavuus voitaisiin taata lainsäädännöllisesti niin että myöskin yhteiskunnallisin toimin voidaan näihin asioihin puuttua eikä ainoa kriteeri sille säilyykö koulutus alueellisesti ole se onko kunnalla varaa sitä jatkossa järjestää

sitten käytiin pitkä keskustelu monien edustajien taholta siitä mitä tarkoittaa oikeus evätä opetus kolmeksi päiväksi

koulutuksellisen saavutettavuuden nimissä me olemme nyt menettäneet paljon ja sen takia olen raskain sydämin vetänyt niitä johtopäätöksiä joita tässä tilanteessa ainoina toimina voidaan enää sitten päätellä koska suomessa koulutuksellinen saavutettavuus on aina ollut meidän yhteinen asiamme ja arvo ja nyt tätä arvoa eduskunnassa ei pystytty viemään eteenpäin lainsäädännöllisin toimin

nyt on myönnettävä että ammatillisessa koulutuksessa tämä on jo käytössä tämän esityksen mukaan vastaisuudessa myös lukiokoulutuksessa

kyllä me lähdemme siitä että tosiasiassa toisella asteella ei ole kysymys yhtä vahvasta oppilaan oikeudesta saada opetusta ja velvollisuudesta sitä opetusta myöskin sitten jollakin muulla tavalla tarjota ja sitä kautta kieltää opetukseen pääsy vaan kyllä tässä on kysymys siitä että perusopetuksen puolella on ensinnäkin oppivelvollisuusikäisten lasten oikeus saada opetusta mutta myöskin meidän velvollisuus olisi taata oppilaan oppilashuoltojärjestelyt tilanteessa jossa evättäisiin opetus perusasteella

minä en usko että täällä salissa on ketään sellaista joka uskoisi että tällaisella pikaerottamisella pystyttäisiin ottamaan koppi jossakin muualla siitä lapsesta joka putoaa sen turvaverkon ulkopuolelle

tämä on se syy miksi perusopetukseen tässä esityksessä ei ole haluttu siirtää ongelmia muualle vaan korjata ne tämän järjestelmän puitteissa

minusta on tärkeätä että me korostamme sitä että työrangaistus ei sisälly tähän esitykseen mutta edustaja zyskowicz kysyy mikä sisältyy ja minusta se on tärkeä kysymys

siihen sisältyy se että me voimme toteuttaa kasvatuksellisia päämääriä sillä kasvatuskeskustelulla jossa otetaan moitittavasta käytöksestä jakkara alle ja käydään keskustelu siitä mitä todella on tapahtunut

minusta on tärkeätä että tähän meillä jatkossa on myös säädöspohjaisesti erittäin hyvät mahdollisuudet koko suomessa joka puolella ettei tarvitse tulkita onko se sisällä vai ei

mutta myös on mahdollista kirjallisten

ja suullisten harjoitusten teettäminen osana jälki istuntomenettelyä ja kysyitte sitä onko sillä puolella tapahtumassa mitään uutta

abraham lincoln on joskus aivan oivallisesti todennut että kaikkia ihmisiä voi huijata jonkin aikaa joitakin ihmisiä voi huijata kaiken aikaa mutta kaikkia ihmisiä ei voi huijata kaiken aikaa

minusta se on tärkeätä että me sillä edellytyksellä tämän sallimme että niiden tehtävien ja harjoitusten tulee olla oikeasuhtaisia sekä meidän kasvatuksen opetuksen ja kehityksen päämääriä tukevia mutta myös lapsen iän ja kehitystason huomioon ottavia ja sitä kautta siis oppilaalle sopivia

tämä sisältää myös opettajan ja rehtorin ilmoitusvelvollisuuden siitä että on tullut tietoon kiusaamistapaus

me katsomme että tämä omaehtoinen koulutus on siis koulutus ja kyse on koulutusleikkausta ja te täällä kerroitte että se ei olisi kuitenkaan koulutusleikkaus mutta jos omaehtoisesta koulutuksesta kulukorvauksia leikattiin niin silloin leikattiin koulutuksesta

kyllä aika iso kysymys on se että kun aluepoliittisesti ruvetaan jo miettimään porin valtuustossakin miten me voimme turvata satakuntalaiset lentoliikenneyhteydet lähteekö seuraavaksi maakunnan lentokenttä varsinkin kun se liittyy suomen ilmailuopiston toimintaan niin olennaisena osana niin siltä osin on tärkeätä vakuuttaa suomalaiset porilaiset satakuntalaiset ja ihan koko tämän kansakunnan väki siitä että meillä vielä pidetään yllä myöskin sellaista liikennettä joka ei ole markkinaehtoista jatkossa

kyllä me tarvitsemme myöskin tuen muotoja ja me omassa ensi viikolla esiteltävässä vaihtoehdossamme toteamme että me emme tätä ostoliikennettä tulisi lopettamaan sen takia että olemme myös oppineet

eli kun se eun palvelu sopimusasetus johti siihen että piti kannattavat ja kannattamattomat bussilinjat eritellä ja kun näitä ei saanut enää koplata yhteen niin että toinen subventoi toista niin jouduttiin tilanteeseen jossa hyötyä tuli kyllä siitä että vapaa kilpailu avasi kaukoliikenteen suomessa mistä syystä vr on nyt ongelmissa mutta emme enää voittaneet siinä että nämä linjat

arvoisa puhemies

en voi myöskään muuta kuin ihmetellä sitä miksi kokoomuskansanedustajien rivit ja paikoitellen jopa ministerijoukonkin rivit ovat hyvin sekaisin siitä aiotaanko pitää jatkossakin suomi sotilaallisesti liittoutumattomana vai ei

tämä äskeinen puhe todistaa sen että kokoomuksella tuntuu olevan missiona ainoastaan käsitellä tämän selonteon yhteydessä tällaista positiivista nato virettä

arvoisa puhemies

samaan aikaan kuitenkin kuntien menojen ja tulojen ristiriita uhkaa jatkuvasti kärjistyä

kuntien rahoitusasemakaan ei todellisuudessa parane huolimatta siitä että valtionosuudet lisääntyvät

mutta kustannusten nousun ja tuloverotuksen keventymiseen liittyvien veromenetysten kompensoimisesta jää lopulta käteen kuitenkin noin parikymmentä miljoonaa euroa

arvoisa puhemies

kuulemisissahan oltiin kovin montaa mieltä siitä onko tämä lakivaliokunnan kanta jonka ed

kataja tässä nyt perusteli enemmistön kanta onko se tosiasiallisesti oikea vai ei

en lähde siitä sen enempää kinaamaan koska tämä keskustelu käytiin jo lakivaliokunnassa ja sen pöydän äärellä mutta selvää on se että kyllä tässä nyt mennään siihen menettelyyn että siihen todelliseen ongelmaan miksi oikeudenkäynnit viivästyvät ei puututa

kun meillä viimeksi käsiteltiin euroopan neuvoston asioita toin sen esille että me olemme yksi harvoista pohjoisista ja keski euroopan maista joista tehdään maaraportti sen takia että meidän oikeudenkäyntimme ovat näin viivästyneitä

albert einsteinin sanoin haluaisin aloittaa sanomalla että maailma on vaarallinen paikka ei niiden vuoksi jotka tekevät pahaa vaan niiden vuoksi jotka katsovat vierestä eivätkä tee mitään

minusta on arvoisa puhemies alkanut tuntua että hallituspuolueiden kansanedustajat ovat joutuneet nyt siihen joukkueeseen joka katsoo vierestä eikä tee mitään

tämä hallituksen esitys joka tuli pöydälle on kertakaikkisesti perusteiltaan niin järkyttävä koko sille suomalaiselle järjestökentälle joka on auttanut meitä pitkään työllistämisessä että sen vaikutukset tulevat olemaan radikaalit

samaan aikaan kun valiokunnan puheenjohtaja satonen täälläkin jo totesi että eu ajaa meidät tähän tilanteeseen että tukityöllistyminen nyt mahdollisesti vähän vähenee te kuitenkin sanotte valiokunnan enemmistölle jopa mietinnössä asti että lainmuutos ei saa vähentää tukityöpaikkojen määrää

miten ihmeessä tämä on mahdollista

me olemme esittäneet tässä salissa ja myöskin lakivaliokunnassa ed

arvoisa puhemies

viestintäpalveluiden tarjonnan monipuolistaminen viestinnän peruspalveluiden saatavuuden parantaminen sekä viestintäverkkojen ja palveluiden toimintavarmuuden ja turvallisuuden kehittyminen

koska viestintävirasto on nettobudjetoitu virasto se hankkii rahoituksensa pääosin alalta perittävillä sekä maksuperustelain mukaisilla että veroluonteisilla maksuilla

kaikki tämä tapahtuu ensi vuonna virastolle osoitettavasta budjetista sillä lisäyksellä että olemme saaneet vahvistusta kyberturvallisuutta vahvistaviin toimintoihin

kyberturvallisuuskeskuksen toimintaedellytykset vahvistuvat ja sillä on keskeinen tehtävä tietenkin yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta

sitten sanomalehdistön tukeen median murros kun koskettaa kaikkein vahvimmin tänä päivänä lehdistöä

laadukkaiden ja monipuolisten journalististen sisältöjen säilyminen on suuri viestintäpoliittinen kysymys koska lehdistöllä on merkittävä asema maamme demokratian ja sananvapauden edistäjänä ja vaikka levikit ovat laskeneet tämä pätee edelleenkin

kuten valtiovarainvaliokuntakin totesi tämä tuki on pienuudestaan huolimatta edelleen tarpeellinen mutta muutoinkin tulee arvioida miten painetun sanomalehdistön toimintamahdollisuuksia voitaisiin vahvistaa

olen ryhtynyt jo aikaisemmin toimiin sillä asetin pari vuotta sitten kun edeltävän kerran olin viestintäministerinä lehtiasiainneuvottelukunnan pohtimaan tätä suurta murrosta ja esittämään toimia miten toimintaympäristön murrokseen vastattaisiin

tasan vuosi sitten neuvottelukunta julkisti omat toimenpide ehdotuksensa jotka käsittelivät media alan toimia sääntelyn kehittämistä verotusta valtion tukea ja teknologian kehittämistä ja näitä toimenpiteitä pyritään nyt mahdollisuuden mukaan edistämään

olen pannut myöskin merkille sen että tärkeimpinä toimenpiteinä nähdään ensisijaisesti alan omat toimet median murroksesta selviämiseksi

valtion rooli monessa asiassa on juuri se että se ei omin toimin millään tavalla vaikeuttaisi lehdistön asemaa

suomessa on eri tahojen toimesta esitetty myös erittäin tärkeitä avauksia joissa valtio voi olla mukana esimerkiksi digitaalisen arvonlisäveron alentamista samalle tasolle painetun lehdistön kanssa

on hyvä muistaa että ranskan hallitus on tässä jo etunenässä tehnyt päätöksiä ja myös saksa on harkinnut ja myöskin meidän tietojemme mukaan tehnyt jo päätöksen digitaalisen arvonlisäveron laskemisesta joten kyllä tämä koko eurooppaa koskettaa ja siltä osin pitää olla aktiivisia

no hyvät edustajat myöskin toisella puolella on otettu tästä keinovalikoimasta jota lehdistöasiain neuvottelukunta aikoinaan esitti ja sitä koskeneen selvitysmiehen raportissa esitettiin myöskin sitten uusia tukimuotoja

hän käytti viisi ja puoli minuuttia naton kehumiseen ja minusta se oli kyllä liikaa jo siinä kontekstissa että tämä selonteko säilyttää suomen etäisyyden natoon aivan samana

yhdyn kyllä siihen samaan näkemykseen jota valtiovarainvaliokunnan piirissä on ollut että median innovaatiotuki on tarpeellinen ja se on tarpeellinen juuri siksi että media ala on erittäin haastavassa tilanteessa ja kovan rakennemuutoksen kourissa

kyllä minusta on erittäin vanhanaikaista kaipailla menneisyyteen ja olettaa että suomi vieläkin olisi häpeäpilkku maailmalla siinä että me käyttäisimme henkilömiinoja puolustuksessa

on tärkeätä että valtio pyrkii edistämään laadukkaan media alan sisällöntuotantoa suomessa jotta suomessa säilyisi kotimaista laadukasta ja monipuolista media alan sisältötuotantoa myös jatkossa

minusta se on kyllä todella vanhanaikaista politiikkaa

itse en ainakaan voi allekirjoittaa sitä että me toimisimme kaikkia kansainvälisiä sopimuksia ja niiden hengessä maailman yleistä tahtotilaa vastaan

näin sitten tämä tuki on haettavissa kaiken kaikkiaan tekesissä ja olemme suunnitelleet sitä mallia jonka yksityiskohdista varmasti kansanedustajat haluavat tässä vielä jatkossa tietää

arvoisa puhemies

tämä valiokunnan puheenjohtajan näkemys todistaa juuri sen mikä mietinnössäkin lukee nimittäin lakiesityksen oletetaan turvaavan järjestöille palkkatuen lähes entisessä laajuudessaan sillä on arvioitu ettei valtaosa järjestöistä harjoita elinkeinotoimintaa

nyt vahvalla yhteistahdolla ja eri tahojen osaamisella olemme saaneet hankkeen edistymään merkittävällä tavalla eli paljon onnistumista on nähty

ensinnäkin edustaja tolppanen joka enää ei olekaan täällä paikalla väitti täällä että ministeri ottaisi kantaa jo siihen että lakiin kirjattaisiin suoranaisia lisävaatimuksia ylelle ja yle palvelua suitsittaisiin tässä yle uudistuksessa

tämä kompromissi joka yle uudistuksessa tehdään tulee olemaan kaikkien poliittisten puolueiden välillä tehty kompromissi ja en ota kantaa siihen minkälainen tuo kompromissi on ennen kuin se on tehty

nimittäin kun me tiedämme nyt jo että elinkeinotoiminnan määritteleminen oli niin vaikeaa ettei valiokuntakaan siihen pystynyt sillä tavalla kuin olisi pitänyt niin tämäkin ulkoistettiin te toimistojen ratkaistavaksi

nimittäin minulla ministerinä voi olla vain yksi vaihtoehto ja tuo vaihtoehto on nimeltään kompromissi ja tätä olen jo ehdottanut lukuisia kertoja

minulla on aika hyvä käsitys siitä että kaikki eduskuntaryhmien nykyiset puheenjohtajat suhtautuvat tähän työhön vakavasti ja haluavat todella löytää tässä yle uudistuksessa jossa etsitään rahoitusmalli rahoitustason ja saada myöskin kuntoon tämän yle sisällön suhteessa valvontaan

minä en ainakaan eikä täällä moni muukaan halua käydä keskustelua siitä onko lapselle parempi kotona annettu hoito vai päiväkodissa annettu hoito

näin ollen tämä koko kuvio on nyt ratkaistavana ja olen siitä aivan varma että poliittista tahtotilaa löytyy jotta tämä asia saadaan maaliin jouluun mennessä on hyvin vaikeaa niin kuin näette uskottavasti esittää kansalaisille että me otamme poliittista vastuuta jos tämä jo kahta valtioneuvostokautta koskenut selvitystyö ei tule maaliin

siitä ei ole tänään ollut kysymys vaan siitä saako lapsi aidosti sivistykselliset oikeudet meillä on tähän asti katsottu että ne ovat kahdeksantuntisia koska meillä on katsottu että varhaiskasvatus on hoidon hoivan ja opetuksen kokonaisuus

ja nyt sitä opetuksen kokonaisuutta ollaan rajaamassa ja sen takia minusta on ollut tärkeätä että me tunnustamme kyllä täällä sen että meillä on erilaisia falangeja on erilaisia näkökulmia

ja minä vielä kerran lainaan sitä mitä kela sanoo

eli en ole luvannut edustajat puumala ja tolppanen yhtä enkä toista vain sen että yleisradio uudistus tehdään ja se on koko eduskunnan asia

ja tämä on vain tosiasia mutta ei täällä kukaan ole sanonut että vanhempi ei saisi valita saako hänen lapsensa olla kotona vai ei

sitten meillä on teemana yleispalvelu versus laajakaista

en kuitenkaan lapiota ole vielä ottanut käsiin mutta uudenlaisia välineitä tarvitaan ja näitä myös muut ministerit ovat käyttäneet ihan lapioista asti

itse olen yrittänyt olla rakentavalla keskustelukannalla etenemässä

me olemme päättäneet että kun suomessa on niin kunnioitettava peruskoulu kuin meillä on olemassa esimerkiksi kouluterveydenhuoltokin niin nyt me olemme päättäneet että suomalaisilla on perusoikeutenaan kohtuulliset viestintäyhteydet

se tarkoittaa yksi kännykkä per kaveri ja se tarkoittaa yksi yhteys yhden megan yhteys joka on useimmiten mobiililla tuotettu

aion tämän rautalangasta vääntää yleispalveluvelvoitteen tuottajalle eli tässä tapauksessa myöskin tämä yleispalveluvelvoitteen tuottaja on vastuussa siitä että lisman kylän asiat saadaan kuntoon

arvoisa puhemies

jos sopii edustajat salonen kuusisto karimäki ja saarikko aivan upeita kysymyksiä niin minä toivoisin että käydään tätä keskustelua vielä koska tämä jatkuu ja ympäristöministeriön osuus tulee tähän perään ja siinä on varmaan samantyyppisiä kysymyksiä ja monta

nimittäin käytännössä niin henkilömiinat kuin rypäleaseetkin ovat juuri niitä kaikkein tuhoisimpia siviilien silpomisaseita tällaisissa käytännön sodissa joista meillä on paljon kokemusta maailmalta

kun me katsomme näitä kuvia me kyllä moralisoimme että voi voi kun näin on käynyt jossakin päin maailmaa kuinka siviileille on tällaisia kauheuksia sodassa aiheutettu mutta kun me tulemme tänne eduskunnan saliin niin täällähän onkin joukko puolustuspoliittisia edustajia jotka ovat sitä mieltä että me katsomme vieläkin menneeseen ja käytämme sellaisia aseita jotka humanitäärinen oikeus ja kansainväliset sopimukset kieltävät

etyjillä on iso projekti menossa rypäleaseiden kieltämiseksi tässä maailmassa mutta meillä on vielä edustajia jotka tarraavat menneeseen ja vielä puhuvat henkilömiinoista

nyt tilanne on se että uudelle ministerille lankesi tämän lain asetuksen tekeminen

suuressa valiokunnassa nousi taannoin myös esille tämä koko valtiontukien järjestelmä ja mietimme jo silloin minkälaisia vaikutuksia tällä kaiken kaikkiaan on

siitä suuri valiokunta määräsi esityksestäni tämän selvityksen ja saimme sen sitten pekkariselta ja sinnemäeltä ja todellisuus oli aika kovaa luettavaa

tämä tarkoittaa suoraan suomeksi sanottuna että toimipisteet on sijoitettava alueen muiden tavanomaisesti käytettävien palveluiden yhteyteen tai muutoin huolehdittava siitä että toimipisteet ovat helposti saavutettavissa

kohtuullinen asiointimatka edustaja ojala niemelälle on siis rinnastettavissa tavanomaisen asiointimatkan pituuteen asioimisalueella ja poikkeaminen tästä ei voi olla mahdollista jos asiointi on riittävää

näillä perusteilla pitää sanoa että olen hieman pettynyt että me menemme nyt takapuoli edellä puuhun

jos emme pysty tällä tavalla omia intressejämme puolustamaan kun me tiedämme esimerkkejä niistä maista joissa onnistuneesti näin on tehty niin kyllä minun täytyy sanoa että jos nämä meidän pykälänmuutoksemme eivät mene läpi niin me lähdemme siitä että laki on ehdottomasti hylättävä